olemme valiokunnassa kuunnelleet valtavan määrän asiantuntijoita ja tulleet siihen tulokseen ja helposti kyllä ajattelen että näin tämä asia on että nämä valtavat leikkaukset johtavat lukioverkoston harventamiseen

vai voiko opetusministeri tässä luvata että yhtään lukiota ei lopeteta

arvoisa puhemies

nuorisotakuu on aivan loistava ajatuksena ja ideana mutta jos ajattelemme sen toteutumista mitä hallitus on esittänyt ja kuvitellaan että se toteutuisi kaikkien kohdalla niin en usko

jos tämä oppivelvollisuus tulee siihen pisteeseen että lisätään tämä yksi vuosi lisää niin miten olette ajatelleet tämän vuoden oppisisällön

arvoisa puhemies

tällä viikolla opiskelijat osoittivat mieltään opintotukileikkauksia vastaan ja opiskelijoiden huoli on ymmärrettävä sillä monien opiskelijoiden toimeentulo on jo nyt hyvin niukkaa

onko hallitus laskenut kuinka monta nuorta jää tämän nuorisotakuun ulkopuolelle

se porukka joka sen lisävuoden sitten kävisi varmaan ei haluaisi pelkästään sitä teoriaa joten sisällön pitäisi vuodella olla sellainen joka kiinnostaa ja innostaa oppilasta enemmän

jos lasketaan ne varat ja tavoitteet mitä tähän on asetettu niin ei jokainen tule saamaan tätä paikkaa koulutuksessa tai työelämässä

mutta nyt pitää antaa yhdestä asiasta kiitos ja se on lainauskorvauksista

mitä tehdään näille nuorille jotka jäävät tämän asian ulkopuolelle ja kuinka paljon heitä hallituksen mielestä on

olen hyvin mielissäni että ministeri viitanen nosti asian esille ja tuli perussuomalaisten linjoille

se myös kannustaisi työntekoon ja kartuttaisi opiskelijoiden työkokemusta

elikkä siitä tulee kiitos nyt

nykyisellään kuitenkin työnteosta rangaistaan perimällä opintotukia takaisin vuoden lopussa

arvoisa puhemies

nyt kysyisinkin hallitukselta

onko hallitus arvioinut mahdollisuuksia opiskelijoiden vuositulorajan nostamiseksi

mutta nyt kun puhumme teidän alanne asioista niin haluan että huomioitte että on muitakin lajeja kuin jalkapallo vaikka se on erittäin suosittua ja maailman suosituin laji

suomalaiset ovat pärjänneet myös muissa lajeissa muun muassa voimalajeissa kautta vuosikymmenien ja niistä yleensä ei puhuta

mutta kysymys

lasten nuorten ja kaikenikäisten liikunta on erittäin vähäistä tarpeeseen nähden

mikä on ministerin ajatus tästä

onko lähitulevaisuudessa teidän mielestänne tarvetta lisätä liikuntatunteja ihan lapsista nuoriin ja vähän jokaiselle joka koulussa on

on sitten minkä ikäinen tahansa niin tämä tarve on suuri koska koululiikunta on liian vähäistä tänä päivänä

entäs sitten tahallinen liikkumattomuus

se aiheuttaa diabetesta tukielinten sairauksia miljardiluokan tappiota yhteiskunnalle kun maksatetaan sairauksia

me voimme laittaa estoja ja tehdä lakeja mutta ensiarvoisen tärkeää on että valistus on kohdallaan

nuoresta lapsesta pitäen kerrotaan mikä on terveydelle hyväksi ja mikä haitaksi ja siitä valistuksesta pitää kaiken lähteä

suomessa luovien alojen mahdollisuutta työllistää ja edistää taloutemme kasvua ei ole tarpeeksi sisäistetty kun yritetään löytää ratkaisuja yhteiskuntamme menestymisen edellytyksiin

se laki mikä silloin laadittiin tupakan suhteen että ravintoloissa ei saa tupakoida on hyvä henkilökunnan esiintyjien ja asiakkaiden kannalta

arvoisa puhemies

mutta valistuksesta pitää lähteä ja siitä että jokainen ottaa omalta kohdaltaan neuvoista vaarin ja asettaa sen elämänsä siihen pisteeseen että ylläpitää sitä omaa terveyttään

digitaalisuus aiheuttaa suuria haasteita tekijänoikeuslakiin

kuljetusyrittäjät itse ovat käsittääkseni tätä ehdotusta vastaan

kansalaisaloite toi esiin monia monia epäkohtia joita varmasti tullaan käsittelemään jatkossakin niin että se kansalaisaloite oli kyllä aiheellinen

ja sitten vielä tästä informaatiosta

ehkä olisi syytä lisätä informaatiota että kansalainen tietää mitä sieltä netistä voidaan ottaa ja kuinka paljon saamatta rangaistusta

tekijät tarvitsevat tekijänoikeuskorvauksensa eihän putkimieskään tee ilmaiseksi putkihommia eikä hammaslääkäri paikkaa hampaita ilmaiseksi

kysymys ministerille

todellisuus on se että me äänestimme tästä asiasta täällä salissa ja äänestysnappi mitä painettiin oliko se jaa tai ei kertoo kaiken siitä mitä mieltä ollaan oltu asiasta

olen sen huomannut ja kaikki muutkin ovat huomanneet että neljän vuoden aikana melkein ovat äärireunoilta palvelut menneet hyvin pieniksi elikkä sieltä ovat palvelut loppuneet

nyt kun painetta on tullut tuolta kentältä opiskelijat ovat mielenosoittaneet ulkona ja paine on julkisuudesta kova asetutaan sitten kriittisiksi ja ollaan jo vetämässä tätä pois

se on hyvä jos järki tulee tässä kohtaa päähän mutta jos annetaan medialle väärin käsitystä siitä että oltaisiin oltu kriittisiä koko ajan niin miksi sitten tuodaan se hallituksen esitys tänne saliin

mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä että palvelut pysyisivät eivätkä häviäisi reuna alueilta ja keskeltä saloa koska tämä järkyttävä uutinen varmaan voi sen aiheuttaa

olin viime maanantaina susipaneelissa ja koska metsästyksestä on nyt kysymys haluaisinkin kysyä asianomaiselta ministeriltä

mitä on tehtävissä valtion ja hallituksen taholta jotta sudet eivät asujaimistoissa olisi ja vaarantaisi jopa pienten lasten henkeä

toiset tavoittelevat tulevaksi kesäksi kiinteää rantakroppaa

arvoisa puhemies

opetustoimen valtionosuusindeksejä ja yksikköhintoja koskevien väliaikaisina toteutettujen säästöjen muuttaminen pysyviksi on kestämätön ratkaisu hallinnonalan nykytila huomioon ottaen

toimivan koulutusjärjestelmän on tarkoitus tuottaa osaavaa työvoimaa talouden moottoriksi tarjota riittävä yleissivistys sekä ohjata nuoria oikeille raiteille opintojen ja työuran osalta

yksi huolestuttava trendi on liikuntaharrastusten lopettaminen murrosikäisenä

äänestyksissä

terveydenhuollon kustannukset sekä tuottavuus huomioiden liikkumattomuudesta aiheutuu miljardiluokan lasku valtiolle

kytevä palokan äänestyksen kohteena ollut luku on nyt hyväksytty ja kun muut luvut on menettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi koko pääluokkanaan ole hyväksytty niityn mukaan siitä se

yksi uusista konkreettisista keinoista liikunnan edistämiseksi on se että niitä kartoitetaan aktiivisesti ja vanhoja hyviksi todettuja käytäntöjä vahvistetaan sekä hyödynnetään nykyistä laajemmin

tulevaisuuden taloudellinen menestys nojaa osaavaan työvoimaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen pyrkimyksenä on työllisyyden lisääminen

tätä päivää kun ajatellaan niin siellä ei ole liikuntaa ollenkaan opiskeluaikana se on vapaaehtoista

on kuitenkin varsin ristiriitaista että päähallituspuolue joka puheidensa perusteella arvostaa koulutusta on siitä ollut leikkaamassa koko kuluneen vaalikauden ajan

siihen pitäisi kyllä kannustaa jopa laittaa se opinto ohjelmaan

harva nuori haluaa pelkästään päntätä päähän lukuja moni haluaisi tehdä jotain käsillä jotain ammattimaista

miten aiotte edistää tätä poikkihallinnollisuutta liikunnan edistämiseksi

miten on mietitty tämä lisävuosi

sitä vastoin yhteisiä verovaroja kyllä riittää kanavoitavaksi esimerkiksi kreikkaan kansan asialla mutta ei suomen kansan

myös kauneusalan yrittäjiä on tulossa paljon ja usein he ovat naisia ja on hyvin tärkeää että he saisivat mahdollisuuden yrittäjyyteen mutta ei niin että heidät nujerretaan liian suurella verotuksella

kuinka nämä tavoitteet mitä hallitus on ajatellut ja nämä ajatellut teot kohdistuvat ja missä balanssissa ne ovat

me emme oikein usko että näillä teoilla jokainen nuori pääsee yhteiskuntatakuun piiriin

ja kysymys kuuluukin

ulkopuolelle jää tuhansia nuoria

kuinka heidän käy

oppisopimuskoulutuksesta leikataan rajusti

eläintenpitokiellon voi saada jos on kaltoin kohdellut eläintä

samoin tämä henkilö voi saada eläintenpitokiellon mutta se on hyvin harvinaista ja on myös eläintenpitokieltorekisteri jonka olemassaolosta eivät monetkaan edes tiedä

maskun ympäristölupa umpeutuu ensi vuonna

arvoisa puhemies

koulussa on opetettu numerot ja sen verran viitseliäisyyttä pitäisi olla että sen väkäsen jaksaa laittaa siihen seiskaan

tulee mieleen vähän samoin tämä perussuomalaiset nimi olisi ihan suotavaa että jaksettaisiin sanoa se koko perussuomalaiset eikä persuun jätettäisi

suomessa poliiseilla on todella liian vähäiset mahdollisuudet selvittää lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia joten poliisien resursseja on lisättävä

täällä on keskusteltu nyt niin yhtäläisesti asiasta että todennäköisesti saamme tähän parannuksen myös lain muodossa

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että yle verotuksessa on päästy ratkaisuun mutta kuten olemme jo kuulleet niin varsinkin yrittäjien kohdalla ja niillä ihmisillä jotka eivät pysty ylen palveluja käyttämään täällä on vielä epäkohtia joihin pitää puuttua

meidän täytyy myös muistaa että näillä pedofiileilla on kaikilla myös läheisiä ihmisiä joten kanssaihmisillä on vastuu

ministeri kiuru jo vastasikin osaltaan siihen mutta vielä kysyisin onko todennäköistä että valiokuntakäsittelyjen jälkeen tulisi muutoksia näihin epäkohtiin

jos pääsee selville että on vakava epäilys lapsiin kohdistuvasta rikkeestä niin läheisillä ihmisillä on myös velvollisuus siitä ilmoittaa eteenpäin

arvoisa puhemies

aloitetaan rahasta

ja ben zyskowiczille kiitos erittäin hyvästä puheenvuorosta

kataisen hallitusohjelmassa todetaan näin

stubbin hallitusohjelmassa todetaan

arvoisa hallitus kansallisen osaamisperustan vahvistaminen hankkeen loppuraportista käy ilmi että suomalaisen yhteiskunnan koulutukseen liittyvät vahvuudet ja etulyöntiasema ovat oleellisesti heikentyneet

kansalaisten osaamisen taso on laskenut ja jopa jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä